minulta on tultu kysymään ja te ette sitä voi muuksi muuttaa vakaa kuin me soi sitten vaikka kuinka mesoisitte suuresta valiokunnasta suuren valiokunnan lähteisiin liittyen että saitteko te neuvottelumandaattia ja estivätkö sosialidemokraatit teiltä tämän neuvottelumandaatin

mutta teilläkinhän on se että te alentaisitte ensi vuonna yhteisöveroa vähemmän kuin mitä hallitus tekee ja toisaalta kiristäisitte yritysten osinkojen verotusta enemmän kuin mitä hallitus tekee

meidän käsityksemme kunnan itsenäisyydestä lähtee siitä että kunta on niin elinvoimainen että se aidosti pystyy kantamaan huolta varhaiskasvatuksesta että se kykenee tekemään sellaisen työympäristön kouluihin jonne hakeutuu opettajia jotka saavat toteuttaa omaa intohimoaan eli omaa ammattiaan tai että lääkärit eivät pakene sen kunnan terveyskeskuksista

sen takia muun muassa yhteisöveroalennus ja kannustavampi osinkoverotus uudet yritysrahoituskanavat ja satsaukset osaamiseen ovat niin älyttömän tärkeitä

emme me ole vaihtoehdottomassa tilanteessa mutta pitää kertoa avoimesti kansalaisille mitä siitä seuraa jos valitaan a tai valitaan b

tämän arvo perustuu siihen että me saamme lisää työtä ja toisaalta teemme yhdessä joustavan hoitorahan tuntiperusteisen päivähoitomaksujärjestelmän ja monien muiden keinojen kautta työnteosta houkuttelevampaa ja mahdollisempaa ja samalla vaikutamme asenteisiin työmarkkinoilla niin että miesten ja naisten tasa arvo työmarkkinoilla paranee ja työnantajien asenne myös tarjota jopa osa aikaista työtä paranee

tässä on keskusteltu onko suomi ajanut vaikkapa yksityisen sektorin ratkaisua velkasaneeraukseen ja että se on vasta tullut sarkozyn ja merkelin deklaraation tuloksena

pitää kysyä sitä mitä sillä halutaan

me kannustamme häntä että kun hän on valinnut oman alansa työtä ei ole elämäntilanne on ollut semmoinen että hän on jäänyt työmarkkinatuelle hän haluaa ottaa vastuuta itsestään

eli tässä meillä on erilaiset keinovalikoimat

halutaanko että komissaarit ovat kansallisesti vastuullisia siis että espanjalainen kilpailukomissaari on espanjan kansalle vastuullinen eikä kaikille vai mitä

ensimmäinen on ehkä vain toteamus että tulevaisuuden tekeminen tai rakentaminen tulevaisuuspolitiikka ei ole vain semmoista kevyttä kivaa vaan se on mitä suurimmassa määrin tosi suuria valintoja

minulle on kerrottu suoraan että sosialidemokraatit ovat toimineet valiokunnassa näin estääkseen minua toimimasta jollakin toisella tavalla

ihan vain tuosta vuosittaisesta keskustelusta

näin ollen tavallaan tyhjän telakan ostaminen siltä varalta että arktinen merenkulku lähtee vetämään jonakin vuonna ei sekään ole tietenkään varmaankaan kenenkään meidän ajatuksissa

herra puhemies

heinäluoma kertoa mitä kerroin ennen tätä kahden maan huippukokousta suurelle valiokunnalle

tämä on semmoinen periaatteellinen pohdinta mitä on kyllä syytä käydä

ihan vain toiveena kun gustafsson toivoi että puhutaan lapsista ja nuorista että voitaisiinko puhua kohta olisiko joku kiinnostunut keskustelemaan tästä kuntien talousohjausjärjestelmästä ja sitten työvoiman tarjontapuolesta

se ei ole myöskään meidän pelisääntöjemme mukaista ja niin kuin totesin tämä on ainoa erhe joka siinä suuressa valiokunnassa on tapahtunut muuten meillä on ollut hyvä yhteistyö tietää itälä domus mus tai kanadan valse

hallituksella ei ole mitään uutta politiikkalinjausta tästä tehtynä mutta niin kuin sanottiin varmaan seuraavalla kierroksella osa on meppejä osa ei ole meppejä

ja ne ovat tosi isoja kysymyksiä

jos muuallekin maailmassa on tarvetta laivanrakennukseen jäänmurtorakennukseen niin onko se automaattisesti niin että ne kaikki murtajat rakennetaan suomessa

teidän pitää nyt ymmärtää mistä tässä on kysymys kun niillä päätöksillä mitä tuolla tehtiin ei senttiäkään lisätty taakkaa metsäteollisuudelle ei senttiäkään

työpanoksen lisääntyminen ja tuottavuuden kasvu

kertokaa hyvät ystävät nyt se visio

me emme voi telakkaa ostaa niin kuin varastoon vaan meidän pitää etsiä tähän semmoinen ratkaisu joka on liiketaloudellisesti kestävä joka mahdollistaa sen mahdolliseen arktiseen laivanrakennusbuumiin mukaan pääsyn sitten kun se joskus alkaa

siellä sovittiin että nyt on tiekartta globaalille ilmastosopimukselle missä ovat ne maat mukana jotka kilpailevat meidän metsäteollisuuden ja muun teollisuuden kanssa ja jotka eivät ole tällä hetkellä sopimuksessa mukana

tässä nyt ilmeisesti kahta asiaa sotketaan tahallaan eli sitä mitä hallitus ajaa yksityisen sektorin ratkaisua kriisinhallintamekanismiksi ylipäänsä tiukkoja sääntöjä ja sitten toisaalta sitä täysin poikkeuksellista ajankohtaista kriisiä joka silloin kreikan tilanteen kohdalla oli

ei ollut tarkoitus ed

viitanen teitä syyttää enkä minä itse asiassa syyttänyt yhtään ketään sanomalla että verouudistuksessa ei kannata katsoa kateuden silmälasien läpi

sitten ihan lopuksi

kun täällä puhuttiin tästä ohi puhumisesta niin siinä yhdistyivät kyllä kaikki elementit ihan kohdalleen

jos ictn tuotanto eli laitteiden valmistus lasketaan pois meidän bktstä niin esimerkiksi internetin vaikutus suomen talouskasvuun on älyttömän pieni

raumalla on tässä suhteessa niin kuin taisin jollakin kyselytunnilla todeta unelmamahdollisuudet siinä mielessä että sen telakan ympärillä on paljon muutakin meriklusteriin liittyvää osaamista

ei ollut tarkoitus teitä eikä keitään muitakaan loukata vaan ajattelin näin että katsotaan eteenpäin

eli jos olisi asioihin perehtyneisyyttä ja vähän muisteltaisiin mitä kukakin on sanonut niin ehkä näin suurta riitaa ei tällä kertaa olisi saatu aikaan

me olemme peränpitäjiä kehittyneiden maiden joukossa

onneksi tässä on ajallinen ikkuna olemassa vielä raumankin osalta

mutta niinä aikoina jolloin jouduttiin tekemään valtavia tasapainotustoimenpiteitä laskettiin veroa levennettiin veropohjaa ja tätä kautta saimme uuden suomalaisen talouskasvun aikaiseksi

miten ict ja internet otetaan mukaan hyvinvointipalvelujen rakentamiseen jotta saamme lisää tuottavuutta parempaa taloutta mutta erityisesti käyttäjälähtöisiä palveluita

ei silloin katsottu joka senttiä mihinkä sentti kulkee vaan silloin luotiin uutta yrittäjyyden pohjalle työnteon arvostuksen pohjalle investointien mahdollisuuksien pohjalle tehtiin kannustavaa suomea

meillä on ollut perinteisesti semmoinen ajattelu mitä kyselytunnilla hieman kuvasin että ihmiset ovat palvelujen objekteja kohteita mutta ihmiset eivät ole palvelujen kehittäjiä tai me emme välttämättä oleta että ihminen ottaa kantaa omaan hyvinvointiinsa

edustaja leppä on ihan oikeassa että varmasti tarvetta on

tätä meidän nyt pitää peräänkuuluttaa koska sen varassa tulevat ne kasvuyritykset joiden perässä tulevat maksimaalinen työllisyys ja huippuverotulot jotka ovat hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi

meillä on taloustilanteesta johtuen jouduttu säästämään ihan joka paikasta muun muassa ulkomailla edustustoverkosta

käytin tuolla aamupäivän tilaisuudessa semmoisen esimerkin että meille kotiin tuli tutkimuskertomus lääkärissä käynnistä ja siinä oli yksi ainoa sana jonka kaksi yliopiston käynyttä ihmistä ymmärsi

mutta tätä kompensoidaksemme olemme perustaneet tämän team finland verkoston eli saamme olemassa olevista resursseista enemmän irti

tämähän on saanut aika kivaa innostusta aikaiseksi meidän ulkomaan edustustoissa mutta myös erityisesti yritysten puolella ja se on se kaikkein tärkein palaute

eli siinä epikriisin lähettäjä ei oletakaan että potilas tai asiakas itse ymmärtäisi omasta terveydestään mitään vaan se oli tarkoitettu toiselle ammattilaiselle

minä en syytä lääkäreitä mutta tämä vain yhtenä esimerkkinä että voisiko ict ja internet olla uusi väline palvelujen kehittämiselle ja sen vahvistamiselle että ihminen itse on esimerkiksi oman terveytensä olennainen vaikuttaja

se on kyllä meillä ihan jatkuvasti ollut että se ei ole mikään uusi idea se ei ole täällä syntynyt idea vaan se on koko ajan ollut kun tapaamme milloin barrosoa milloin van rompuytä korkeaa edustajaa tai sitten kahdenvälisillä agendoilla se on ihan pysyvästi ollut meidän asialistalla tämä arktinen ulottuvuus

ei kannata ajatella että nämä ratkaisut ikävät ratkaisut vastenmielisetkin ratkaisut olisivat jokin yksi erillinen asia että niitä tehtäisiin jossakin umpiossa tai niillä ei olisi mitään merkitystä euroopan talouden tai suomen talouden ja suomen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudelle

arvoisa puhemies